vastalauseen tekijöiden mielestä ei ole hyväksyttävää se että perhehoitoon voidaan sijoittaa kuusi henkilöä mikäli pariskunta toimii päätoimisina perhehoitajina ja vähintään toisella on säädetty kelpoisuus

arvoisa puhemies

täällä on esitetty vähän dubioita ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja kohtaan

mutta ylipäätään kielitarjotin kielitarjonta on kyllä köyhtynyt viime vuosina tosi paljon ja olen sitä mieltä että myös harvinaisten kielten opiskelumahdollisuus pitäisi olla yhä useamman ulottuvilla

minusta ne ovat kyllä erinomaisesti lunastaneet paikkansa suomalaisen työelämän kehittäjinä ja kehottaisinkin ja ehdottaisinkin että näitä ylempiä ammattitutkintoja pitäisi radikaalisti lisätä

aiemminhan tämä määrä oli seitsemän eikä se aiheuttanut mitään erityisiä ongelmia

koulutus on myös nimittäin yksi avaintekijä väestönkasvun hillitsemisessä

luulisi että omaishoidon ja perhehoidon kehittäminen kiinnostaa oppositiotakin kun täällä on tullut niin paljon luetteloita siitä mistä leikataan mutta huomatkaa nyt herranen aika että tämä on merkittävin sosiaalihuollon palvelujen uudistus tällä kaudella

kysyisinkin

onko kansainvälisellä yhteisöllä tarkoitus linjata uudestaan yhteistä suunnitelmaa sen suhteen miten järjestelmää kehitetään siellä missä ihmiset myös asuvat eli kabulin ulkopuolella

niitä jotka haluavat opiskella laajasti kieliä mikä on mielestäni loistava juttu pitää tietysti kannustaa ja verkko opetushan on tässä ihan loistava mahdollisuus

lapsen etu on mielestäni nimenomaan se että myös pariskunnat voivat toimia perhehoitajina ja huolehtia yhdessä esimerkiksi lasten terapiakäynneistä biologisten vanhempien tapaamisista harrastuksista ja niin edelleen ja niin edelleen

suomalainen työelämä tarvitsee vahvoja osaajia joilla on kunnon koulutus

arvoisa puhemies

olen samaa mieltä myös edustaja tiaisen kanssa että opettamiseen ja nimenomaan opetusmenetelmiin pitää kiinnittää huomiota koska kyllä kielenopiskelukin voi olla hauskaa

nythän tuota työtä ei ole tarjolla tällä hetkellä varsinkaan monille yksinhuoltajille ja hallituksen täysin epäonnistunut perhepolitiikka syventää näiden ryhmien köyhyyttä

toivon ja olen kyllä ymmärtänyt että siihen kiinnitetään huomiota ja että myös ammattikorkeakoulujen merkitystä tässä mielessä tarkastellaan ja siihen paneudutaan

suuruusluokaltaan valtion vuosittainen panostus nimenomaan omaishoidon ja perhehoidon kehittämiseen on mittavampi kuin esimerkiksi edellisellä hallituskaudella koko vanhuspalvelulain toimeenpano

jos yli puolet alle viisivuotiaista lapsista on aliravittuja ja iso osa kansasta näkee nälkää niin voi kyllä olettaa että myöskään sitä hallinnon legitimiteettiä ei ole helppo rakentaa jos perusasioista on niin kova pula

jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus perheeseen

moni heistä ei pysty ottamaan noita työpätkiä vastaan jos sellaisia tarjotaan koska he eivät saa välttämättä lapsilleen vuorohoitoa he eivät saa epätyypillisiin työaikoihin hoitoa lapsilleen

arvoisa puhemies

täällä puhuttiin väärinkäytöksistä ja viitattiin tähän tunnettuun tapaukseen mutta minä haluaisin nyt kuitenkin muistuttaa että se on erittäin pieni määrä koko tästä kehitysyhteistyöstä josta sitten lopulta paljastuu tämmöisiä epäkohtia

pidän tätä historiallisena parannuksena muun muassa omaishoitajien aseman parantamiseen josta tässä salissa on puhuttu niin monta kautta kuin minä olen talossa ollut eli kolme kautta ja ylikin

tämän pitäisi olla ykkösasia maassa jossa lapsia kuten tuossa aikaisemmin sanoin sijoitetaan aivan liian paljon vääriin paikkoihin eli lapsen edun kannalta paikkoihin joita he eivät tarvitsisi

arvoisa puhemies

ja vielä muistutan että minä saan esimerkiksi jatkuvasti yhteydenottoja yksinhuoltajaperheiltä jotka joutuvat tekemään perheestään lastensuojeluilmoituksen koska heidän käytettävissä olevat tulonsa eivät riitä jokapäiväisen arjen pyörittämiseen

ne pitää ilman muuta poimia

yksi avainasioista afganistanissa on tietenkin kehittää oikeusvaltiota ja vahvistaa instituutioita lain käyttöä myös kabulin ulkopuolella maakunnissa ja alueilla

mutta erittäin tärkeätä on luoda sellaisia rakenteita kehitysmaihin että varkaat jäävät kiinni ja että ne joitten pitää saada lapsilleen hoitoa tai opetusta saavat äänensä kuuluville

olisin kysynyt ministereiltä voisiko tätä eupolin roolia kuten ulkoasiainvaliokunta tässä mietinnössään toteaa jopa vielä vahvistaa siellä ja suomi voisi olla siinä sitä myöskin viemässä eteenpäin

pitää luoda moniarvoisia yhteiskuntia joissa kaikki valta ei keskity valtiolle vaan päätöksiä tehdään hajautetusti ja markkinataloudelle annetaan tilaa kuluttaja on kuningas ja vaaleissa on mahdollista antaa valtaapitäville potkut

työllisyyspalveluista annettu uusi lainsäädäntö ja palkkatuen myöntämisessä tapahtuneet muutokset linjauksineen ovat vieneet työllistämishankkeilta kaiken ennakoitavuuden ja työkalut sanovat nämä hanketyöntekijät

onko hakijan osaamisvaje riittävän mittava palkkatuen myöntämiseen

päätös on te toimiston käsissä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

paperiton saattaa tulla lääkärin vastaanotolle jonkun suomessa laillisesti asuvan henkilön henkilöpapereilla

toinen asia josta edelleenkin haluan puhua ovat nämä kehitysyhteistyöleikkaukset ja lähinnä tietenkin se miten me näistä selviäisimme mahdollisimman vähin vaurioin

esimerkiksi helsingin sosiaali ja terveystoimen kulut ovat valtiovarainministeriön tilaston mukaan suuremmat asukasta kohti kuin maassa keskimäärin ja ministerin kotikunnassa jyväskylässähän joka on myös kuuluisa vahva peruskunta on ihan retuperällä perusterveydenhuolto

sveitsissä tehdyn tutkimuksen mukaan paperittomien naisten raskaus on useammin ei toivottu he kohtaavat useammin väkivaltaa ja heillä on puutteellisemmat tiedot raskauden ehkäisystä ja jälkiehkäisystä kuin maassa laillisesti oleskelevilla naisilla

ihmiskauppa on suomen lainsäädännön mukaan pakkotyöhön tai muihin ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin saattaminen paritusrikoksen kaltainen seksuaalinen hyväksikäyttö ja elinkauppa taloudellisessa hyötymistarkoituksessa

en jaksa uskoa että ulkoministeriössäkään on vielä käännetty kaikkia kiviä tilanteen helpottamiseksi eikä ole järkevää lopettaa sellaista toimintaa joka on kehityspolitiikkamme ruisleipää

naisten lasten ja vammaisten oikeuksien ajamista yleisten elinolojen parantamista rauhan rakentamista ja niin edelleen

arvoisa puhemies

kyllä lasten ja nuorten pahoinvointi alkaa suomalaisessa yhteiskunnassa olla niin valtava ongelma että siihen eivät kyllä hallituksen tähän asti tekemät toimet alkuunkaan riitä

kirkon ulkomaanapu esimerkiksi on maailman ainoa järjestö muutaman yk järjestön lisäksi jonka eritrea antaa toimia omalla alueellaan

päinvastoin ne pahentavat tilannetta

erityisesti ihmiskaupan uhreilla voi olla kielteisiä kokemuksia viranomaisista tai pelko viranomaisia kohtaan eivätkä he siksi välttämättä hakeudu hoidon piiriin vaikka heillä olisi siihen oikeuskin

täällä on puhuttu jonoista ja oikeusturvaan liittyvistä odotuksista

eritrea on tällä hetkellä yksi niistä maista joista lähtee valtavasti pakolaisia eurooppaan joten jos me haluamme suitsia pakolaisuutta meidän ei missään tapauksessa pitäisi sahata omaa oksaamme eli leikata rajusti ja kerralla niiltä järjestöiltä jotka ovat luoneet sinne esimerkiksi eritreaan ja muihin hauraisiin valtioihin järjestelmiä joilla ne voivat auttaa kymmeniä kymmeniätuhansia ihmisiä

niiden pitäisi keskittyä tässä uudistuksessa nimenomaan rakenteiden uudistamiseen uusien palvelujen tuottamistapojen kehittämiseen parempien prosessien luomiseen muuten tästä uudistuksesta saldo jää pieneksi

nehän automaattisesti huonontavat meidän mahdollisuuksiamme satsata ennalta ehkäisevään työhön auttaa nuoria saamaan mielenterveyspalveluita matalan kynnyksen palveluita

huoltoriidat ovat oikein hyvä esimerkki siitä että kun ne pitkistyvät ne mutkistuvat traumatisoivat näitä mukana olevia samoin lastensuojeluun lastensuojelun sijaishuoltoon liittyvät pitkittyneet prosessit

joitakin paperittomia on myös kidutettu kotimaassaan

kidutuksen oireet voivat tulla esille pitkienkin aikojen päästä

arvoisa puhemies

kaikilla paperittomilla ei ole taustalla traumaattisia kokemuksia vaan osa on tullut suomeen opiskelemaan tai työskentelemään ja vasta paperittomuus aiheuttaa heille psyykkisesti vaikeita tilanteita

nämä ovat niin isoja yhteiskunnallisia ongelmia että jos ei tähän eriarvoistumis ja pahoinvointikehitykseen järeästi puututa nämä ongelmat räjähtävät käsiin

suuruuden ekonomia ei todellakaan automaattisesti paranna palveluita

leikkausten jaksotuksen lisäksi kuten tuossa jo totesin päästökauppatulojen osoittaminen tässä hätätilanteessa muualle kuin ilmastorahoitukseen ja kehitysyhteistyöhön pahentaa tietenkin järjestöjen toimintamahdollisuuksia edelleen

jos tämä logiikka pelaisi esimerkiksi hus olisi suomen tuottavin ja tehokkain sairaala mutta jokainen meistä tietää että se on suomen kalleimpia yksi niistä

vielä yksi kysymys

mitä mieltä olette pauliine koskelon ajatuksesta siitä että tuomioistuinten tehtävänkuvaa pitäisi jollakin tavalla helpottaa

kyllä hallituksen pitäisi nyt puuttua tähän tärkeimpään ongelmaan ja asiaan paljon järeämmin

laatua vaikuttavuutta ja rakenteellisia uudistuksia ei saada aikaan tästä jo puhuinkin jos säästöt ja leikkaukset sekä aloituspaikoista että resursseista ovat liian rajut ja jos samaan aikaan osa kokonaisuuteen olennaisesti liittyvistä asioista on vielä auki

seuraa uusi leikkauskierros ja uudet supistustarpeet

muun muassa tavalliset rattijuopumukset pitäisi hänen mielestään saada pois tuomioistuimista koska tuomioistuimet eivät pysty nyt näillä resurssileikkauksilla ikään kuin itse niitä säästöjä kohdentamaan

en pidä tätä missään mielessä järkevänä päätöksenä ja olen iloinen että valtiovarainvaliokunta kirjasi mietintöönsä että päästökauppatulojen kohdentamista arvioidaan syksyllä uudestaan

hallitusohjelmassa luvatusta perusrahoituksen siirtämisestä kokonaan valtiolle ei hallitus kyennyt päättämään samaan aikaan kun tämä iso uudistus on nyt tässä käsittelyssä

yli kaksi vuosikymmentä jatkunut sota ja naisten järjestelmällinen sulkeminen yhteiskunnallisesta taloudellisesta ja julkisesta elämästä ovat vaikuttaneet hyvin syvästi afganistanin yhteiskuntaan erityisesti naisiin

työelämän ja ammattikorkeakoulutuksen poikkiparlamentaarisesti toimiva eduskunnan takki verkosto tapasi helmikuun alussa opetus ja kulttuuriministeriön poliittisen ja virkamiesjohdon ja yhteinen aivan siis yhteinen huolemme liittyi juuri tähän ammattikorkeakoulujen taloudelliseen tilanteeseen

naisten on vaikea löytää toimeentulon mahdollisuuksia eikä valtaosalla varsinkaan maaseudun naisista ole mahdollisuutta saada yhteiskunnan tarjoamia palveluita kuten terveydenhuoltoa

minä vetoan vielä kerran ministeri gustafssoniin joka on meitä kuullut tässä asiassa kyllä olen siitä iloinen että uusia leikkauksia keväällä ei ammattikorkeakouluille enää tulisi

olen samaa mieltä edustaja wallinheimon kanssa että tätä yrittäjyyspuolta pitäisi kyllä ammattikorkeakouluissa muuallakin kuin omassa ammattikorkeakoulussani kehittää

arvoisa puhemies

tyttöjen mahdollisuus käydä koulua on viime vuosina parantunut merkittävästi ja afganistanin perustuslaki tunnustaa naisten tasa arvoisen aseman yhteiskunnassa

vanhusten palvelut ja hoiva tarvitsevat mielestäni uusia ajatuksia ja uusia konsepteja eikä pelkästään sen vuoksi että palvelujen tarve tulee siellä päässä kasvamaan

meillä on maineikas tiimiakatemia joka tuottaa uusia yrityksiä ja yrittäjiä

on selvää että poliisin toimipaikkaverkoston harventaminen ei esimerkiksi ole järkevää tässä tilanteessa kun turvapaikanhakijoita tulee normaalia huomattavasti enemmän suomeen vielä pitkään

toki sitten kun mennään sinne käytäntöön ja varsinkin kabulin ulkopuolelle siellä naisten asemaa ei ihan oikeasti käytännössä ole kauheasti parannettu ja tässä työssä pitäisi tietenkin löytää uusia keinoja

ikääntyneiden mahdollisuus liikkumiseen ja lihaskunnon ylläpitämiseen pitäisi ehdottomasti ottaa ykkösasiaksi sekä pitkäaikaishoidossa että kotiin annettavissa palveluissa

ihmisillä pitää todellakin olla varmuus siitä että heidän hätänsä huomataan hädän hetkellä apua on saatavissa niilläkin paikkakunnilla joilta on pitkä matka keskuksiin